omasta maaseudun voimavarojen käyttöönotto

esimerkiksi kolmannes naisyrittäjistä suunnittelee yrityksensä kasvattamista ilmenee hiljattain julkaistun ilmarisen ja suomen yrittäjänaisten tekemästä kyselytutkimuksesta

on selvää että alempaan tieverkoston kunnossapidon laiminlyönti vain kiistää

jota ilman emme jätämme omaan kilpailukyvyllä h todella moninaiset mahdollisuudet hyödyntämättä

toteudu

joka puolella ole asiallista

energia alan lisäksi

myöskin etätyöskentelyyn ja matkailun tarpeisiin näiden toteutuminen vaatii panostuksia liikenne ja tieto tietoliikenneyhteyksi

arvoisa puhemies

lietevuotta jatkuva taantumaan vaikuttanut suomen kasvunäkymien heikentymiseen pääomakanta metsäteollisuudessa on pienentynyt kuuden vuoden aikana viidenneksen väsähti ja elektroniikkateollisuudessa viisitoista

yritykset eivät ole investoineet koska vientiteollisuuden näkymät ovat olleet heikkoja myös kotimainen kysyntä

arvoisa puhemies

pelkkä investoida tulevaan kasvuun

gian kotimaisuusasteen nostamisella saadaan vaihtotasetta korjattua miljardeilla väsäämällä luotua viisikymmentätuhatta uutta

guo yrityksiä tukisimme nostamalla alvin alarajaa kaheksasta puolesta tuhannesta kahteenkymmeneentuhanteen

no pistejakoon ja kolme tutkimus ja tuotekehitys pari saatava paremmin palvelemaan yrityksiä

tutkimustoiminnan hedelmät hyödynnettävää on hyödynnettävä ensisijaisesti suomessa tästä esimerkkinä bio ja

iski kytevää tuettava kehittyviä uusia trendejä vihreys tietotekniikan hyödyntäminen ja korkea laatu kaikessa tekemisessä tuo pitkällä aikavälillä

no paketissa palauttaisimme muun muassa yhteisöveron kahdenkymmenenkahden prosentin tasolle abin kysyttävä että mikä on neidin naama kiinni dynaamiset vaikutteet mitä hallitus

yhteisöveron alennusta tuli jotka vyöryttävät ennen kaikkea suuryrityksiä lähelle miljardin perrard ei voi vähentää pienet

nokialla

jos ruokailun järjestäminen kotimaisten elintarvikkeiden varaan tuo työtä ja hyvinvointia ja samalla korjaa

kuntatalouden vakautta ja kestävyyttä hallitus on luvannut edistää uudistamalla kunta ja palvelurakenteet vahvistamalla kuntien tulopohjaa parantamalla kunnallisen toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä rajoittamalla kuntien tehtävien laajentamista

haluamme hän pitää koko maamme pysyy asuttuna ja asuttuna valtiovarainministeriön laskelma sote uudistuksen myötä luottoa myös siihen että maamme eri osissa lähipalvelut turvataan lähipalveluiden täsmällisyys tiedotettaisiin paremmin pääseekö terveyskeskuksiin kymmenen viidentoista kilometrin säteellä vai onko kaikki kauniista

näin lyhyellä kuulemisella kun just kävelin saliin niin kuulin näitä ehdotuksia sanon että nyt ollaan ihan oikealla asialla että tämä nykyinen taksijärjestelmä toimii niin kuin edustaja kallikin totesi

is voida uudelleen tarkastelusta tulee pohtia vakavasti

ään ongelmissa on puututtava ennalta ehkäisevästi koteihin saatavaa perhehoitoa tulee lisää

nomaisia paikkoja huostaanotetuille lapsille on vähintään pitää niin sanottu hyvinvointivaltio voi tarjota aiotaan edelleen että huostaanotto on viimeinen keino

mie ammaisin ja mielenterveysasiakkaat pitää nähdä yhdenvertaisen verkkaisina heille on suotava inhimillinen elämä

isille rajavartiolaitokselle tullille sekä oikeuslaitokselle harmaan talouden torjuntaa turvattava riittävät määrärahat

arvoisa puhemies lopuksi ryhmän puheenjohtaja esitteli budjettimme

otto joka puolue esitteleepohja kivan keittiössä vaihtoehtonsa vaalien alla

silloin äänestäjällä on parempi mahdollisuus tietää mitä kukin puolue haluaa edistää ja mihin

aa tietä ei ole onneen tarvitsemme pitkäjänteistä ja tulevaisuuteen tähtäävää yhteistyötä yhteishenkeä kaikesta huolimatta kannatan edustaja lindströmin tekemää

bändillä koska edustaa

sen lisäksi että kunnat on pantu tekemään selvityksiä antamaan lausuntoja hallitus on lisännyt kuntakentän kuormaa leikkaamalla valtionosuuksia ja lisäämällä kuntien velvoitteita

kipeitä leikkauksia on tehtävä talous ei tasapainotu kuitenkaan kurjistamalla pieni ja keskituloisten asemaa kuten nyt on toistuvasti

sen sijaan olisi tarvittu rohkeita rakenteellisia uudistuksia ja kykyä katsoa eteen

seuraava hallitus joutuu tekemään koviakin korjausliikkeitä tämän hallituksen päätösten

oli pelko yrittäjä on joutunut laittamaan lapun luukulle tai vakavasti harkitsemaan sen

ne onnekkaat joilla on vielä töitä eivät tahdo enää pärjätä yhdellä työllä moni tekeekin kahta tai jopa kolmea työtä jos niitä on

vakavat taloudelliset vaikeudet ovat arkipäivää maksuhäiriöisten määrä on kasvanut huomattavasti samoin kuin tarve

selvityksen mukaan heidän valtansa kasvaisi kuntien pakkoliitoksilla kun nykyisten kuntien maaseudun ja syrjäkulmien ongelmat kuuluisivat entistä vaimeampina huutoina heidän lasitorneihinsa maaseudun puolestapuhujien harvetessa keskittämisen seurauksena

esimeriksi takuu säätiön palveluihin on tietojeni mukaan jopa kahdeksan kuukauden jonotusaika se on niin pitkä aika että moni menettää siinä iässä

niistä uupuvat todelliset kustannusvaikutukset ja muut toimenpiteiden kokonaisarvioinnit suhteessa muihin esityksiin talon lakeihin saati esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmän eri kustannuseriin ja

sen sijaan sote palveluja käyttäviä kansalaisia kiinnostaa kuka rahoittaa palveluta kuka huolehtii terveyskeskuspalveluista ja vanhuksista

esimerkissä selviä

syrjäseudut autioitetaan palvelut karsitaan ikääntyvät pakotetaan muuttamaan pois kodeistaan töitä ei ole ja nuorille ei ilmeisesti pianolla

tämä kiteyttää erinomaisesti nuorten tilannetta myös

joukkoliikennettä karsitaan mikä ehditään ja teiden kunnossapito talvella on täysin kestämätön

pieni toivonkipinä toki syntyi hallituksen soklin ratapäätöksestä tämä olisi toteutuessaan erittäin positiivinen piristysruiske vaikeasta työllisyystilanteesta kärsivälle itä

ja esimerkiksi kemitornio lentoliikenteen tulevaisuus turvataan kehittämällä eri

olisikin hienoa että hallitukhallituksemmekin olisi ollut ylpeä pohjoisimmasta suomesta ja antanut arvostuksensa näkyä myös taloudellisin panostuksinn

liian usein ne tyrmätään populismiksi toivoisin että vaihtoehtoihimme tutustutaan ennen kuin väitetään ettei sellaisia edes

ylimielisyys sekä myös tietoinen vaihtoehtojemme vähättely myös ajoittain julkisen sanan toimesta eivät ainakaan paranna niitä yhteistyömahdollisuuksia joita me pyrimme

arvoisa puhemies

sulkea välillä korvani niin paljon ilmassa oli syyttelyä ja

tuossa keskustelussa muisteltiin edellisten ja sitä edellisten hallitusten tekemisiä ja tekemättä jättämisiä ja mentiin välillä jopa vuosikymmenten päähän siten että

uskon nimittäin että tilanteessa jossa suomen kansantuotteen ennustetaan supistuvan neljättä vuotta peräkkäin suomalaiset eivät ole niinkään huolissaan

ja kansalaisia kiinnosta millä lääkkeillä suomen suunta saadaan käännettyä l

millä toimenpiteillä velkaantuminen saadaan kyselty

tämähän on yhtä aikaa sekä totta että vain

nimittäin jos osakkeiden myyntituloista ja cia tuloutukset ajoihin valtion liikelaitoksista sekä tulojen muiden tulojen

otetaan huomioon todellisuudessa velkaantumatvelkaannumme ensi vuonnakin tämän laskelman mukaan jos vertailukelpoinen luku haetaan noin seitsemän

meillähän oli monta kertaa tässä salissa keskusteltu lapsilisien leikkauksesta ja siitä että sitä yritetään lievittää tällä lapsivähennyksellä

ja kun tämä lapsivähennys on toteutettu ja toteutetaan erittäin epäonnistuneella tavalla joka kohtelee eri tavalla lapsiperheitä

mutta arvoisa puhemies äänestäjät odottavat nyt ratkaisuja syyllisten

suomen ongelmat ovat kuusi ja tekijän summa kuten valtiovarainministeri omassa puheenvuorossaan totesikin

vientiteollisuutemme on menettänyt myös kustannuskilpailukykyään keskeisille kilpailua mailille

vaan myös tuottavuuden kehityksestä ja tätä kehitystä ei auta yhtään se että uudet työpaikat siirtyvät suomessa usein matalamman tuottavuuden palvelualoille niiden lähtiessä korkeamman tuottavuuden

miten suomen suunta sitten käännetään tämä on se kysymys johon äänestäjät ottavat myös kantaa ensi kevään vaaleissa keineen ratkaisuvaihtoehtoihin he

puheenvuoro puheenvuorossaan nosti

keskeiset

mutta panitte tässä lopussa